siihenkin meillä löytyy tietoa

tämä on mielestäni se uusi suuri merkittävä näkökulma joka tässä uudistuksessa pitää saada aikaan

kunnissa ei ole sitä sitoutumista joka tällaiseen hankkeeseen pitäisi olla

minusta tässä kokonaisuudessa kannattaa olla myös itselleen rehellinen sen suhteen onko yleensä realistista toteuttaa ne tässä kokonaisuudessa

tiedän sen että viime syksyn aikana tässä suhteessa tehtiin iso joukko koelaskelmia ja kun katsoo lopputulosta niin tässä on selkeä siirtymä keskuskaupunkien suuntaan

niillä on omat paikkansa mutta hätäkeskuksen tehtävänä on välittää tieto mahdollisimman nopeasti ja asiantuntevasti niin että apu ehtii paikalle

on hyvin tärkeää että tässä keskustelussa puhutaan oikeilla käsitteillä ja keskustelua käydään perustuen tosiasioihin eli käytettävissä oleviin tilastoihin ja faktoihin yleensäkin silloin ei puhuta siitä mitä luullaan vaan puhutaan tietoon perustuen

arvoisa puhemies

kuka varsinaisesti tuottaa tuotantovastuualueella palvelut paljonko ostetaan ja paljonko käytetään palveluseteleitä

on yksittäisiä eroja kyllä näkyvissä ja on sekä voittajia että häviäjiä mutta tämä näkökulma on selvä

ja nyt niin kuin ministeri risikko ilmeisen hyvin tietää toissa päivänä tässä salissa käytiin lähetekeskustelu sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen järjestämislaista

on syytä esittää määrärahoja mutta kyllä niissä kannattaa olla kohtuudessa ja realismissa

käytännössä ehdotus voinee perustuslakivaliokunnan mukaan johtaa ainakin siihen että tällainen henkilö voi hätätilanteessa turvautua toimeentulotukilain mukaiseen kiireelliseen toimeentulotukeen silloin kun hän ei voi saada välttämätöntä toimeentuloa muulla tavalla

on luonnollista niin kuin keskustelussa on käynyt ilmi että näitä käytetään vähintäänkin nykyisessä laajuudessa

selonteon mukaan kokonaisuutena arvioiden hätäkeskustoiminnan tasoa on onnistuttu parantamaan valtakunnallisesti ja väestön turvallisuustasosta huolehditaan tehokkaammin kuin uudistusta edeltävänä aikana

nimenomaan kokoomus vähän yli kaksi vuotta sitten sananmukaisesti kaatoi yhteisymmärryksen konsensuksen parlamentaarisesta valmistelusta ja sen teki henkilökohtaisesti silloinen puheenjohtaja nykyinenkin silloinen valtiovarainministeri katainen ilmoitti tämän että me emme lähde nyt katsotaan eduskuntavaalien jälkeen ja kun vaalit tulivat ja menivät ja tätä asiaa nostettiin esille ei ollut puhettakaan

sitten tämä on kunta on selvin tämän kuntaliitosselvityksen yksi kokonaisuus on se että ne kriteerit muodostavat tietyn selvitysalueen

en tiedä kuntaa jonka strategiassa ja toimintasuunnitelmassa elinkeinopolitiikka ei olisi voimakkaalla sijalla

työperäinen maahanmuutto ei kovin paljon ole aiheuttanut keskustelua eikä myöskään nostanut esille suuria ongelmia sen sijaan turvapaikkapolitiikka enemmänkin

miten on tilanne siinä tapauksessa jos on kaksi tahi kolme kuntaa joilla syntyy halu ruveta keskustelemaan kuntaliitoksesta vakavassa mielessä ja se ei vastaakaan tässä lakipohjassa olevia kriteereitä

keskeinen huolenaihe asiantuntijakuulemisessa on ollut se että taloudellinen vastuu kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista tulisi tällöin valtiolta kuntien vastattavaksi

eduskunta hyväksyi selonteon johdosta hallintovaliokunnan mietinnön mukaisen kannanoton ja siinä kiinnitettiin huomiota useisiin hätäkeskustoiminnan kehittämistarpeisiin

arvoisa puhemies

tämä käynnistynyt keskustelu osaltaan on varmasti vaikuttanut siihen että myöskin ulkomaalaislakiin on tehty useita muutosesityksiä

tässä tulee rahoitusperiaate vastaan ja tämä työ näiltä osin on käynnissä ja tässä mielessä on tärkeä nähdä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä mitä rahoituksessa tulee ottaa huomioon

hallintovaliokunta toteaa että vaikka esiin tuotu huoli ei johdukaan kunnille varsinaisesti annetusta uudesta tehtävästä tai velvoitteesta on tällaisessakin tilanteessa tärkeää huolehtia kuntien tosiasiallisista edellytyksistä suoriutua mahdollisista taloudellisen vastuun siirtymisestä aiheutuvista kustannuksista

kyllähän ne varmaan voivat toteuttaa liitoksen mutta käsittääkseni ne eivät saa avustusta eivät selvitykseen eivätkä kuntaliitosavustusta koska sitä ei ole tehty niin sanotusti oikeaoppisesti

emme makuuttaneet lakiesitystä eikä se maannut vaan jo keväällä kuulimme asiantuntijoita mutta asiaa ei ollut helppo ratkaista

oli sitten iisalmen kaupungin vuosijuhla jossa puhemies heinäluoma esitti parlamentaarisen valmistelun käyttöönottamista todellista yhteistyötä

ne käynnistyivät siinä kun hallitus kehysriihensä yhteydessä viime vuonna tähän asiaan tarttui ja sen jälkeen on tullut useita korjaavia hallituksen esityksiä

kyllä silloin sitten sen jälkeen kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja vapaavuori sanoi suomen kuvalehden haastattelussa

nyt on tässä vielä kesken tämä yksikanavaisuuteen tähtäävä työryhmä jolla toimikausi päättyy helmikuun lopussa

tämä kaiken kaikkiaan mietityttää miksi tässä tilanteessa hämmennetään kuntakenttää

kokonaisuutena voi todeta myös sen että tämä valtionosuusjärjestelmä on suunniteltu eri maastoon eri tilanteeseen kuin siihen mikä nyt on tulossa

lakiesityksen muokkaaminen vaati paljon työtä neuvotteluja keskusteluja ja saimme sitten kohtuullisen lopputuloksen

tämän vuoksi on valiokunnan mielestä selvitettävä miten kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille henkilöille ennen käännyttämispäätöksen täytäntöönpanoa mahdollisesti myönnettävä toimeentulotuki korvataan kunnalle valtion varoista

niillä monilta osin pystytään ja on puututtu niihin vetovoimatekijöihin jotka suomessa ovat ja uskon että nämä monilta osin purevat

eli joutuu kysymään

eikö puhemies heinäluoma muista että hallitusneuvotteluissa nimenomaan sovittiin että ei oteta mukaan oppositiota vesittämään hyvää hanketta

hallintovaliokunta on saanut viime vuoden lokakuussa valtioneuvoston selvityksen hätäkeskustoiminnan aluejaon kehittämistä koskevista linjauksista

tämä sote uudistus on aika merkittävä eikä vain aika merkittävä vaan todella merkittävä asia ja sitä millä tavalla tämä siihen vaikuttaa ei tietystikään tämän valmisteluvaiheessa voitu ottaa huomioon mutta nyt se on merkittävä asia

meillä on aivan selkeä ja samanlainen tilannekuva väestörakenteen muutoksen aiheuttamista ongelmista rahojen loppumisesta palvelutarpeen kasvusta ja työvoiman vähentymisestä mutta keinoista olemme eri mieltä

nyt sitten viime aikoina on keskusteluun noussut että miksi uudistuksia viedään hallinto edellä

arvoisa puhemies

valiokunta antoi selvityksestä lausuntonsa

me tarvitsemme täsmennyksiä ja korjauksia perhekäsitteeseen meidän pitää pystyä paremmin määrittelemään maahanmuuttajien ikä ja myöskin puuttumaan siihen jos ja kun väärillä tiedoilla pyritään saamaan etuuksia

tämä arvioidaan huolellisesti perustuslakivaliokunnassa ja katsotaan tarvitseeko siihen tehdä ja jos tarvitsee niin mitä muutoksia ja onko se sopusoinnussa perustuslain periaatteiden kanssa sekä perusoikeuksien että kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta

ilmastospurs piha kulloiseenkin ministerille lyhyt kommentti punavorsten pyritään puhui se oli jatkuvassa käsittelyssä

voimassa olevan hätäkeskuslain nojalla valtioneuvosto päätti viime tammikuussa valtakunnan alueen jakamisesta kuuteen hätäkeskusalueeseen

kun tämän jälkeen sitten sanotaan että tulkaa mukaan yhteistyössä kehittämään pitää olla joku sija jossa yhteisesti kehitetään

aluksi edustaja mäkelälle

kyllä tälläkin hetkellä kunnat ovat ihan vapaasti voineet tehdä niin paljon kuntaliitosselvityksiä kuin haluavat ja perustuslaki ei ole sitä estänyt eikä estä tulevaisuudessakaan

ei yhteistyö tarkoita sitä että oppositiolla on oikeus vain sanoa että kyllä te olette hyvän tehneet tai sellaista kompromissia että kun minä teen esityksen ja sinä kannatat niin saadaan esitys molempien nimiin

jos nyt asetettuun tavoitteeseen ei päästä tai jos kunnille aiheutuu odottamattomia kustannuksia on tilannetta tarkasteltava uudelleen

ettekä halunneet myöskään lähteä suurta uudistusta tekemään laajalla pohjalla parlamentaarisesti

sisäasiainministeriö puolestaan päätti saman lain nojalla eli voimassa olevan lain nojalla viime maaliskuussa hätäkeskusten sijaintipaikkakunnista

sen haluan tässä todeta lopuksi että on erittäin tärkeää tässä koko keskustelussa että me haemme nimenomaan ratkaisuja emmekä keskity pelkästään vastustamiseen

arvoisa puhemies

milloin rakenne on elinvoimainen

tähän tarkasteluun tarjoutuu hyvä tilaisuus jo ensi syksyn aikana kun eduskunta käsittelee hallituksen esitystä uudeksi turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevaksi laiksi joka on tarkoitus antaa eduskunnalle alkusyksyllä

te estitte sen

valiokunta tähdentää ja on syytä tässä erikseen todeta että käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ja tässä mietinnössä ei ole kysymys nyt näistä aluejako ja toimipaikkapäätöksistä

kaiken kaikkiaan on todettava se että laittomilla tai epäasiallisilla keinoilla etuuksien ja oleskeluluvan saaminen ei ole perusteltua ja niihin on puututtava

viime viikon tiistaina kerroitte täällä ministeriaitiosta että suomeen tarvitaan vain kaksi hallinnon tasoa

vaikka me tarvitsemme paljon rakennemuutoksia ja kuntaliitoksiakin tarvitaan ne syntyvät alhaalta päin eivät ylhäältä määrittelemällä

kuntauudistukset on tehty aina laajalla parlamentaarisella pohjalla

tässä olisi voin omakohtaisesti sanoa kaikkein helpointa pitää pitkähkö analyyttinen esitelmä tähän liittyvistä ongelmista ja haasteista mutta meidän tehtävämme on nyt tähän kokonaisuuteen hakea nimenomaan ratkaisuja ja tähän asiaan tekee mieli haastaa kaikki

vahvat peruskunnat ja valtio

se näkyy läpi myös tässä hankkeessa

kun puhutaan yhteisestä vastuusta yhteisestä työstä ja näin isosta asiasta silloin pitäisi myös sen mukaisesti toimia

näillä perusteilla valiokunta esittää tätä lakiehdotusta hyväksyttäväksi muuttamattomana

sen tavoitteen voi kirjata kolmeen osaan

tällä on aivan selvästi myös muu tarkoitus kuin pelkästään peruspalveluiden rahoittaminen

on syytä todeta se myös että turvapaikkahakemusten käsittelyyn koko prosessiin on pystyttävä osoittamaan riittävät resurssit ja siihenkin on tartuttu että hakemusten käsittelyajat eivät veny kohtuuttomiksi vaan saadaan mahdollisimman nopeaan päätökset aikaan

sitä osoittaa myös se että paras hankkeen myötä syntyi vapaaehtoiselta pohjalta merkittävä määrä sitoutuneita kuntaliitoksia niin että ne kunnat ja kuntalaiset siihen muutokseen sitoutuivat

minua huolestuttaa se että teillä on tietynlainen konjunktuuripolitiikka josta oppi isänne paasikivi vakavasti varoitti

tällaista tarkoitusta ei valtionosuusjärjestelmässä saisi olla

hallintovaliokunta pitääkin perusteltuna että hätäkeskuslaitoksen toimintamalleja organisaatiota ja tehtäviä selkeytetään

arvoisa puhemies

te ajattelette perustuslain tulkintaa suhdanteiden mukaan

tässä yhteydessä kun tämä sote uudistus on työn alla on keskusteltu myös siitä mikä on kunnan rooli tulevaisuudessa ja mikä se kunta on

rahoitusperiaate on murentunut pikkuhiljaa valtionosuusleikkauksilla ja nyt tämä sama tilanne kohtaa tämän valtionosuusjärjestelmän uudistuksen myötä samoja kuntia

arvoisa puhemies

sisäasiainministeriö ja sosiaali ja terveysministeriö keskittyvät strategisen tason ohjaustehtäviin ja hätäkeskuslaitos operatiiviseen toimintaan

se ei ole poliittista harkintaa eikä suhdannepoliittista harkintaa

on muistettava se kun käsittelemme maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita että aina käsittelemme silloin ihmisten asioita ja kysymyksessä on ihmiset

kunta on tulevaisuudessakin ihmisten yhteisö ja kansanvallan perusyksikkö ja kunnan keskeinen tehtävä on elinvoima ja kunnan johtaminen ei ole vain hallinto organisaation johtamista vaan se on paljon enemmän

uusi laki antaa perustan hätäkeskuslaitoksen organisaation ja toiminnan kehittämiselle niin että se voi vastata muuttuviin olosuhteisiin tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla

siitä huolimatta järjestelmän on oltava toimiva pitävä voi sanoa luja sen täytyy olla verrattavissa ja yhteismitallinen muiden pohjoismaiden kanssa ja samoin koko eu maiden turvapaikkajärjestelmään liittyvä

arvoisa puhemies

hallituksen esityksen kuntajakolaiksi tavoitteena on uudistaa kuntajakolain säännöksiä siten että laki on käytännössä nykyistä toimivampi ja että laki tukee nykyistä paremmin kuntajaon muutosprosesseja

jos kunta on pelkkä palvelutehdas niin ei pelkästään sitä varten kuntaa tarvita vaan se on paljon enemmän

te olette juuri lähteneet siitä että ensinnä tehdään rakennelaki jossa määritellään uusi kuntarakenne suomeen ja teillä on se kuvitelma että se ratkaisee kaiken

hätäkeskusjärjestelmän alusta lähtien on kiinnitetty huomiota johtamiseen ja siihen liittyviin kehittämistarpeisiin

ei kuntalainen ole hallinnoinnin kohde objekti vaan kuntalainen on tekijä subjekti

kuntajakolakia ajankohtaistetaan vastaamaan paras hankkeen myötä esiin nousseita uusia tarpeita ja muuttuneita olosuhteita

omalta osaltani olen kaikissa niissä eu kokouksissa joissa olen ollut voimakkaasti korostanut yhteistä euroopan unionin turvapaikkapolitiikkaa yhteistä säädöspohjaa ja yhteisiä menettelytapoja

palvelut ovat pääasia ja tässä koko valmistelussa teillä on jäänyt totaalisesti syrjään se ydinasia joka on sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden organisointi

johtamistoimintoja vahvistetaan nyt säädettävän lain nojalla siten että hätäkeskuslaitosta johtaa hätäkeskuslaitoksen johtaja

myöskin useita kertoja olen ottanut esille sen suomen aloitteen joka toteutettuna olisi hyvin merkittävä vaikuttaja turvapaikanhakijoiden määrään ja muun muassa dublin tapauksiin

kuntajaon kehittämisen tavoitteena säilyy voimassa olevan kuntajakolain mukaisesti se että kunnat muodostuvat työssäkäyntialueista tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta

arvoisa puhemies